minusta tiiviimpi yhteistyö ruotsin kanssa olisi kuitenkin oikein luontevaa koska ruotsi on suomen tavoin sotilaallisesti liittoutumaton maa

mutta varmaankin niin että yhteistyö ruotsin kanssa on mahdollisuus tai pohjoismaisessa perheessä on mahdollisuus jos tämä mahdollisuus halutaan katsoa eikä automaattisesti sanoa että suomi on ainoastaan puskurimaa

aiotteko te edistää yhteistyötä ruotsin ja suomen välillä puolustuspolitiikassa vaikka puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ei tähän mahdollisuuteen tunnu uskovan

herra puhemies

tässä keskustelussa poliisi ja poliisimäärä ovat nousseet keskustelun ydinasiaksi ja ihan varmasti aiheesta ja syystä

mutta vähintään yhtä tärkeätä kuin on puhua poliisista olisi puhua myös rajavartiolaitoksesta koska pitkän ajan jo useiden vuosien ja hallituskausien aikana on syntynyt tilanne jossa rajavartiolaitoksen resurssit ovat huolestuttavasti vähentyneet varsinkin kun otetaan huomioon hybridiuhat ja erilainen vaikuttaminen suomeen

tässä tilintarkastuslain uudistuksen yhteydessä sisältönä on monta asiaa ja direktiivin kautta myös tämmöistä uudistamistarvetta

tilanteessa jossa käsittelyssä meillä on selonteko voi olla hieman jälkikäteistä pyytää tästä ikään kuin yhteistä pohjaa mutta sen yhteisen pohjan tekeminen on tietenkin yhtä tärkeätä sisäisessä turvallisuudessa kuin ulkoisessa turvallisuudessa

tämän esityksen pääasiallinen sisältö on se että tilintarkastajille olisi laadittu velvollisuus ilmoittaa talousrikosepäilyistä asianomaisille viranomaisille

keskustelu päättyi

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies ei kuulu topo inter näytti kestävän pidempää

mutta sen haluan sanoa edustaja zyskowiczille että jos toisen maailmansodan holokaustin jälkeisen exoduksen osalta eurooppa vaikkapa olisi toiminut tai iso britannia yhdysvallat vielä humaanimmin niin ehkä monia ongelmia olisi myös voitu etukäteen ehkäistä ennen kaikkea inhimillisiä ongelmia ja niin poispäin

työllisyysvaikutusten arviointi on varuskuntaverkoston osalta iso aluepoliittinen kysymys ja toivon todella että tämä hallitus ja valtio pystyy tavalla tai toisella osoittamaan korvaavia toimenpiteitä nyt vähennysesityksen kohteena oleville alueille

sen kautta olenkin tyytyväinen että saan olla hallintovaliokunnassa käsittelemässä tätä asiaa koska hallintovaliokunnassa on hyvä yhteistyöhenki käsitellä myös vaikeita asioita

vielä edustaja räsänenkin ehti tuosta lähteä mutta olisin kyllä tukenut tätä edustaja räsäsen näkemystä siitä että myös humanitäärinen ja oikeussektorin työ pystyttäisiin liittämään selkeämmin tämänkin tyyppisiin operaatioihin

olisiko tämä varuskuntaverkoston vähentämisesitys ollut uskottavampi mikäli esityksessä olisi ollut myös dragsvikin varuskunnan yhdistäminen upinniemeen

arvoisa herra puhemies

myös minusta tätä suoran kansanäänestyksen mahdollisuutta ilmiselvästi romantisoidaan

sen lisäksi että tässä puhutaan nyt sotilaallisesta kriisinhallintatyöstä ja terrorismin vastaisesta sodasta haluan vielä muistuttaa edustaja kantolan hyvästä toteamuksesta terrorismin vastaisesta rauhantyöstä ja se rauhantyö on muutakin kuin sotilaallista apua sotilaallista toimintaa jolle myös sinänsä on kyllä asialliset perusteet

annetaan kuva demokratiasta joka toteutuu parhaiten silloin kun riittävän usein äänestetään ja riittävän paljon myös tunteella

suomalaisen demokratian ominaispiirre on se että me käytämme edustuksellista demokratiaa varmistaaksemme sen että siinä vaiheessa kun päätöksiä tehdään myös edustajat ovat paneutuneet päätettävissä olevaan asiaan hakeneet mahdollisimman laajan tietopohjan sille päätökselle joka kulloinkin kyseessä olevassa asiassa täytyy tehdä

sodat eivät vain sotimalla lopu vaan laajemmalla ja syvemmällä tukemisella yhteiskunnan rakentamisella ja niin edelleen

asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan jolle puolustusvaliokunnan on annettava nousta pöydällepanoa varten esitellä päivystyksen seitsemäs ja puhemiesneuvosto ehdottaa miten panna vireille kymmenes maaliskuuta pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen hyväksytä

suomalaisen demokratian uhka ei ole harvainvalta vaan se että synnytämme näennäisdemokratia asteen jossa synnytämme mielikuvia oikeudesta vaikuttaa ja mahdollisuudesta vaikuttaa yhteisiin asioihin

itin tapana veteli kymmenes kolme pidettävään täysistuntoon ja samoin menetellä päivystyksen asioiden kahdeksan viro yksitoista wasa

eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina kymmenes kolmatta kesää kuusitoista

salissa ei ole yhtään keskustalaista edustajaa istumassa mutta muistutan valtiomies johannes virolaisesta hänen kommentistaan kaksi vuosikymmentä sitten televisiossa

pääministerin ja ulkoministerin kertomat suomen linjaukset kriisin ratkaisemiseksi saavat täällä salissa kansanedustajien tuen niin oikealta kuin vasemmalta ja keskeltä mutta ihmettelen kuitenkin puolustusvaliokunnan puheenjohtajan puheita suomen puolustuksen rapautumisesta

pidän puheita kerrassaan erikoisena politikointina aikana jolloin pitäisi korostaa yksituumaisuutta kriisien ratkaisuun

samalla kun hallitus etsii kriisiin kestävää neuvotteluratkaisua todistaa edustaja niinistö siitä et teikö maallamme olisi uskottavaa puolustusta

vuosi sitten toimin varapuheenjohtajana sisäisen turvallisuuden parlamentaarisessa työryhmässä jossa pohdittiin pitkän aikavälin sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon asioita

niin kuin edellisessä puheenvuorossani sanoin niin sisäisen turvallisuuden kuin ulkoisen turvallisuuden osalta pieni suomen kansa reilu viiden miljoonan kansa tarvitsee mahdollisimman suurta yksimielisyyttä

niille asioille joita hallitusvetoisesti vedetään olisi aina hyvä hakea laajempaa parlamentaarista katetta ettei meidän tarvitse neljän vuoden välein tehdä isoja suunnanvaihtoja oman sisäisen tai ulkoisen turvallisuuden keskeisissä asioissa

mutta näihin selontekoihin liittyy myös se ominaisuus että tällä hetkellä saan olla myös ulko ja turvallisuuspolitiikan puolella seurantaryhmässä kun hallitus laatii selontekoa utp asioista ja tämäntyyppiseen työskentelyvaiheeseen parlamentaarinen työ sopii ei ehkä niin hyvin tällaiseen jälkikäteiseen ikään kuin silittämisen tehtävään

arvoisa rouva puhemies

en nyt lähde ottamaan kantaa edustaja tolppasen kuullun ymmärtämisen taitoon mutta itselleni ainakin tuli hyvin kirkkaaksi se miten sosialidemokraatit suhtautuvat työhyvinvointiin

puheenvuoron käytän kumminkin puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajana ja tuon sen huolen jonka puolustusvaliokunta yhteisessä lausunnossaan toi esille nimenomaan tähän sotilaseläkejärjestelmään liittyen

meillä on laajaan reserviläisten joukkoon perustuva yleinen asevelvollisuus ja meidän puolustusjärjestelmämme nojaa nimenomaan kestävään reserviin

ei voida odottaa että sotilaiden suorituskyky säilyy niissä sotilaan tehtävissä vanhetessa ihan samana kuin miten tehtävistä suoriudutaan nuoremmalla iällä

sen takia ehdotankin että siirtymäaikana seurataan tarkasti ja lasketaan etukäteen tarkasti niitä vaikutuksia joita tällä eläkemuutoksella on puolustusvoimien tehtäviin

arvoisa herra puhemies

tässä kärsijöinä eivät tietenkään ole pelkästään ne ihmiset joita henkilökohtaisesti työpaikkojen menetys on koskenut vaan myös laaja osa voi sanoa koko suomalainen yhteiskunta koska teollisuuden työpaikat ovat myös merkittävä osa kansantaloutta ja ennen kaikkea sitä osaa joka luo myös sisäistä kysyntää

kadonneita metsä ja metalliteollisuuden työpaikkoja on vaikea saada takaisin varsinkin kun suomessa on loppunut samaan aikaan myös merkittävä määrä it teknologian työpaikkoja

itse tulen päijät hämeen maakunnasta lahdesta ja meidän alueella teollisia työpaikkoja on lähes joka kolmas päijäthämäläinen työpaikka

näin ollen tämän kolmanneksen osalta meillä on merkittävä vaara ajautua työttömyydessä vielä synkempiin lukuihin jos suomalainen teollisuus sakkaa näinä tulevinakin vuosina

kuntien ylläpitämissä työpajoissa sadat työkokeilijat ja palkkatuella työllistetyt tekevät arvokasta työtä yhteisön ja koko yhteiskunnan hyväksi

työpajatoiminta palauttaa tekijälleen omanarvontuntoa ja pajat tarjoavat hyvän väylän kehittää ja ylläpitää omaa osaamista

laissa julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta todetaan että työkokeilua tai palkkatukea voidaan tarjota mikäli työnantaja on työsopimuslain edellyttämällä tavalla täyttänyt velvollisuutensa tarjota työtä irtisanotulle lomautetulle tai osa aikatyötä tekevälle työntekijälle tai jos työnantajalla ei muusta syystä ole velvollisuutta työn tarjoamiseen

siellä on näitä keskeisiä asioita tämänkin illan aikana useamman kerran hyvin kuvattu ja tuntuu että tämä selonteko keskustelun työvälineenä on hyvä ja onnistunut

työpajoissa palkkatuki tulee kaupunkien ja kuntien kautta

tällöin esimerkiksi kuntien yt neuvottelut johtavat siihen että työpajatoiminta tulee mahdottomaksi toteuttaa kun siihen ei enää voida palkkatukea tai työkokeiluja myöntää

erityisen iloinen olin luonnollisesti oman ryhmän ryhmäpuheenvuorosta mutta myös pääministerin aikaisemmin puhumista arvoista avoimuudesta rohkeudesta ja yleensä tästä positiivisemmasta ilmapiiristä mitä yhteiskuntaan tulee

tällöin sadat työttömät jäävät työllistämättä

laissa on pyritty tarjoamaan suoja työntekijälle mutta lainsäätäjät ja työmarkkinaosapuolet eivät ole täysin ymmärtäneet että työpajoihin työllistettävät eivät ole uhka kuntatyöntekijän asemalle

arvoisa herra puhemies

tuossa aikaisemmin edustaja lehti mainitsi icehearts toiminnan ja minulla on henkilökohtainen ilo ja kunnia sanoa olevani lahden iceheartsien puheenjohtaja ja perustajajäsen

erittäin suuri kiitos edustaja lehdelle että otitte tämän suuren toimijan esille

tukityöllistetyt ja ammattilaiset eivät ole samoilla työmarkkinoilla

icehearts toiminta on toimintaa jossa tehdään töitä lasten ja heidän vanhempiensa kanssa sellaisten lasten ja vanhempien kanssa joiden elämäntilanteeseen ei kunta pysty ihan sitä kaikkea viimeistä apua antamaan

nykytilanne siltä osin on kestämätön

tällainen kolmannen sektorin toimija on erittäin hyvä toimija silloin kun halutaan auttaa perhettä kokonaisuutena kellonajasta riippumatta

mutta täytyy kumminkin muistaa että tällainen kolmannen sektorin toiminta ei kata koko lastensuojelukenttää vaan on hyvä apu ja hyvä tuki kunnalle silloin kun kunta osaa ja ymmärtää käyttää kolmatta sektoria oman työnsä tukena ja tästä tässäkin yhteydessä lahden kaupungille

vaarana on että kireä taloustilanne tulee vain lisäämään näiden kuntien määrää

ja sitten edustaja paloniemi

haluan suuri kiitos

aktivointitukien ollessa lain kirjauksen vuoksi mahdottomia työmarkkinatukeen ja toimeentulotukeen pitää kuntien budjetoida näin ollen lisää varoja

eduskunnan työ ja tasa arvovaliokunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä julkisia työvoima ja yrityspalveluita koskevista lakimuutoksista

myös työsopimuslakiin esitetään muutosta joka mahdollistaisi työn tarjoamisvelvoitteista poikkeamisen tietyissä tarkasti rajatuissa tilanteissa

omalla lakialoitteellani haluan nostaa esiin nimenomaan työpajoihin työllistettävien työttömien nykyisen kiperän tilanteen

täytyy sanoa että tunnelma on täällä vähän kuin vanhempainillassa

koulutuksesta leikkaaminen täyttää jo historialliset mittakaavat ja varsinkin kun vaaleja ennen ja vielä vappupuheissa toista luvattiin on ihan ymmärrettävää että pettymys on suuri

koulutuksesta leikkaaminen on ennen kaikkea leikkaamista meidän tulevaisuudesta meidän lapsilta sivistyksestä osaamisesta ja niin edelleen

työpajoilla on tärkeä asema nuorisotakuun toteuttamisessa ja pitkittyneen työttömyyden estämisessä ja niiden työ on merkittävä osa myös sosiaalipolitiikkaa ennalta ehkäisten syrjäytymisen kustannuksia

viime hallituksen aikana ja myös sdpn omassa vaihtoehdossa homekorjauksiin on esitetty rahaa

kun puhutaan uskottavasta puolustuksesta niin kuin tässä edustaja kurvinen edellä niin aina voi kysyä mikä on uskottava puolustuksen taso vaikkapa maa jolla itsellään on ydinaseita ja vastaavia

tässä vasta muutamia päiviä sitten hyväksyimme eduskunnassa tietoverkkojen osalta lainsäädäntöhankkeen turvallisuusverkoista ja olemme lisänneet resursseja muun muassa kyberrikollisuuden ja vakoilun tunnistamiseen ja torjuntaan

arvoisa ministeri miten näette siviili ja sotilastiedustelun resurssien lisäämistarpeet tässä yhteiskunnassa nimenomaan sotilastiedustelun osalta ja mitä yhteiskäyttöä ja yhteistä hyötyä näiden kahden toimijan yhdistämisestä voisi olla koko maan puolustamiselle

opposition välikysymykseen oli listattu paljon ihan hyviä asioita niin kuin tässä valtiovarainministerikin totesi asioita joista voi olla samaa mieltä

työttömyyttä kuitenkin hoidetaan tehokkaimmin luomalla uusia työpaikkoja ja tällä hetkellä uudet työpaikat syntyvät suurimmaksi osaksi nimenomaan pk sektorille

olin erittäin tyytyväinen siitä että tässä keskustan pitkässä listassa oli useita kohtia ehdotuksia yrittämisen edellytysten parantamiseen vaikkakaan niin kuin täällä on tullut esiin kaikki ehdotukset eivät olleet teidän omianne saatikka kaikki ihan uusiakaan mutta silti ehdotuksia joista myös monet sosialidemokraatit pitävät ehdotuksia jotka luovat kasvua uusia työpaikkoja ja varmasti asioita joita tulee jatkossa ottaa pohdintaan

hallituksen esitykseen kirjatut tavoitteet tuottavuuden lisäämiseksi ovat tavoitteiden osalta sinänsä hyviä mutta olisin toivonut että yhtiön työehtosopimus olisi solmittu yhtiökohtaisesti samaan tapaan kuin valtion toimintoja yhtiöitettäessä on myös aiemmin toimittu

shoppailu työehtojen heikentämiseksi ei ole hyvää henkilöstöpolitiikkaa

mikäli yrityksellä ei ole toimintakykyä ja edellytyksiä tuottavaan työhön ei palkka alennuksilla saada kestävää menestystä perustettavalle yhtiölle

samapalkkaisuusohjelman näkökulmasta katsottuna on myös hyvin vahingollista että valtio työnantajana esittää naisvaltaiselle alalle työehtojen heikentämistä

lakiesityksessä olisin toivonut laadukkaampaa tasa arvovaikutusten arviointia

on aivan totta että tätä postipalveluiden kehittämistä on tehty vuosikymmeniä ja on synnytetty asiamiesposteja ja niin edelleen purettu normeja moniin asioihin on löytynyt matkan varrella varmasti asialliset perustelut ja ajassa pitää elää mutta silti postitoimi pitäisi nähdä kokonaisuutena

tässä postilain ensimmäisen lakiuudistuksen vaiheessa täytyy muistaa että perästä syksyllä ilmeisesti on tulossa postilain toinen vaihe

jäänkin jo tässä vaiheessa vähän pohtimaan sitä miten tässä toisen vaiheen kohdalla tulee käymään millä tavalla hallitus sisällään tulee kipuilemaan siinä kun postipalveluiden osalta murretaan postin perinteisiin tehtäviin ja velvollisuuksiin liittyvää lainsäädäntöä

voin sanoa näin puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajana että postin toimintaa voidaan tietenkin kuluttajan näkökulmasta katsoa monesta näkökulmasta niin kirjepostin kuin pakettipostinkin osalta mutta yksi postissa kuljetettava asia on kertausharjoituskutsut

jos tulevaisuudessa tullaan siirtymään mahdollisesti kolmen päivän jakeluun niin on ihan perusteltua jo nyt kysyä millä tavoilla samaan aikaan kun yritetään kehittää valmiuden kohottamiseen liittyvää lainsäädäntöä nopeampiin kertausharjoituskutsuihin ja niin edelleen tämä postilaki tulee vaikeuttamaan reserviläisten kertausharjoitukseen kutsumista

arvoisa herra puhemies

luulin että keskustelu vanhuspalvelulaista ja ikäihmisistä olisi pikemminkin yhdistänyt kansanedustajia kuin erottanut näin selkeästi hallituksen ja opposition puolueet

sellaista talvisodan henkeä toivon tässä keskustelussa löytyvän yhteisen ikääntyvän väestömme turvaksi mutta näyttää siltä että työ ikääntyvien ihmisten vanhuspalvelulain eteenpäin viemiseksi jää pelkästään hallitukselle ja hallituspuolueille

keskustalta olisin odottanut ehkä hieman enemmän onhan keskusta pitkäaikainen hallituspuolue toisin kuin perussuomalaiset jotka tässä viimeisenkin kahden tunnin ajan ovat viidellä edustajallaan tätä jytkyä täällä toimittaneet

tälle työlle sosialidemokraatit antavat täyden tukensa

arvoisa herra puhemies

edellisessä asiakohdassa käydyn ajankohtaiskeskustelun lastensuojelusta pohjalta kannatan myös erittäin hyvää aloitetta ja haluan aloitteentekijöitä salonen ja tainio tässä yhteydessä kiittää

arvoisa puhemies

yhdyn tässä edustaja väätäisen esittämään kritiikkiin myös tämän hallituksen esityksen laatimisesta

täysin tyytyväinen en itsekään tähän esitykseen voi olla mutta en myöskään näe asiaa niin kuin opposition puolella useammassa puheenvuorossa on esitetty että otettaisiin asiaan aikalisä

aikalisän ottaminen ei tähän asiaan todellinen ratkaisu kuitenkaan ole

valtio omistaa yhtiön ja luen kyllä hallituksen esityksen niin että hallituksella ei ole piilossa olevaa motiivia toimia niin että valtio luopuisi yhtiön omistuksesta suoja ajan jälkeen

te ministeri mainitsitte äsken että uuteen kuntalakiin tulee alijäämän kattamisvelvollisuus

miten ministerinä näette ymmärtävätkö suomen kunnat tämän kattamisvelvollisuuden sitovuutta

ainakaan ihan kaikkialla suomessa ei voi kuntaliitoshalukkuuden puutteesta johtuen tehdä sellaista johtopäätöstä että suomalaiset kunnat ymmärtäisivät että tämä on todellinen perälauta sille että kunta säilyttää itsenäisyytensä eikä joudu kriisikuntamenettelyyn

puolustusvoimat käy parhaillaan lähihistoriansa suurinta uudistusta ja uskon että hallituksen esitys tältä osin tukee muutosprosessia ainakin niin että leijona cateringilla on paremmat mahdollisuudet varautua niihin muutoksiin mitä mahdollisesti myös puolustusvoimien varuskuntaverkostomuutoksesta syntyy